tässä on ollut matkan varrella uhmaikäisen uhittelua teini ikäisen niskojen nakkelua vanhempien väsähtämistä ja väsymystä avun hakemista ulkoapäin mutta on ollut niitä hyviäkin hetkiä ja vaiheita matkan varrella jolloin on pystytty ihan aidosti keskustelemaan ja tuomaan niitä oikeita näkökulmia esiin ja päästy hyvässä yhteisymmärryksessä eteenpäin

haluan aluksi kiittää kollegoitani talousvaliokunnassa ja myöskin tulevaisuusvaliokunnassa jossa sain olla myöskin tätä asiaa käsittelemässä mutta erityisesti neuvosta joka myös tällä lyhyellä aikataululla ja lyhyellä varoitusajalla väänsi meidän hyvistä tai hyvin epäselkeistä tahtotiloistamme ihan ymmärrettävää tekstiä

olisiko meillä aika purkaa sitä ylimääräistä säätelyä ja uskaltaa tehdä asioita toisin esimerkiksi tuottamalla ihmisille uudenlaisia palveluja niitä meidän hyvinvointipalveluja aivan toisella tavalla ilman valtavaa sääntelyä

kaikkia asiantuntijoita joita lapsen kasvatukseen liittyy ei tässäkään ole pystytty käyttämään hyväksi sillä tarmolla halulla ja voimalla mikä ehkä olisi ollut hyväksi

asia sinänsä on erittäin tärkeä koko luonnonvaratalous ja olen erittäin tyytyväinen siihen että hallitus ja ministeri toivat tämän meille eduskuntaan vaikka meillä ei enää ollut siihen mahdollisuuksia paneutua sillä tavalla kuin olisimme todella halunneet mutta tässä jää hyviä haasteita ja hyviä toteuttamisasioita sitten aikanaan seuraavalle hallitukselle ja eduskunnalle

noin niin ja tässä tähän ryhmään erityisesti tästä ryhmästä poimin nämä kaivosyrittäjät ne pienet yrittäjät jotka olisivat ehkä voineet jo alun perin valmisteluvaiheessa olla mukana ja päästä voimakkaammin mukaan

mutta ihan todellisuudessa kehittyvien talouksien kasvu lisää luonnonvarojen kysyntää

mutta totta kai korjattavaa jäi ja ainahan neuvotteluissa ja kompromissitilanteissa on tilanteita ja tapauksia että ei kukaan ole täysin tyytyväinen mutta näkökulmat lähentyvät toisiaan

esimerkiksi tietotekniikan viestinnän uusien ympäristö ja energiateknologioiden ja muiden huipputekniikoiden sovelluksissa tarvittavien harvinaisten maametallien saatavuus nousee yhä keskeisemmäksi kysymykseksi

synnytysprosessin pituus ja vaikeus kuvastaa sitä kuinka kaukana näkemykset ovat todella olleet toisistaan matkan varrella alun perin ja ehkäpä nyt lopputuloksena olemme lähestyneet ja päässeet hyvinkin lähelle toisiamme

sen lisäksi meillä on puhdas vesi johon täytyy löytää ratkaisu kuinka kauan se on puhdasta miten me pidämme sen puhtaana

meillä on valtava luonnonvara metsissä

raaka aineiden luotettava ja häiriötön saatavuus on eun kilpailukyvyn ja sen myötä lissabonin strategian mukaisten kasvu ja työllisyystavoitteiden kannalta yhä merkittävämpää

isoja ongelmia vielä tänne jää mutta me pääsimme ehkä eroon isoimmasta ongelmasta joka liittyy korvauskysymyksiin

eun kilpailukyvyn uhkaksi eli siis meidän uhkaksi on noussut yhä useampien kehittyvien talouksien pyrkimys suojata esimerkiksi teollisuusstrategioillaan omat raaka ainevaransa saadakseen etua omalle jatkojalostusteollisuudelleen

siinä pitkään ja hartaasti neuvoteltiin mutta korvauskysymyksissä jäivät vielä ehkä malminetsinnän puolelle ne ei toivotut eurot sentit lakiin kirjattuna

pystyn itsekin hyväksymään sen korkeahkon tason esimerkiksi verrattuna ruotsiin sillä perusteella että inflaatio aikanaan kyllä syö tässä matkan varrella sen kovan korkeustason vähän matalammaksi

tämä näkyy esimerkiksi vientiveroina ja kiintiöinä määrähintoina kaksoishinnoittelujärjestelminä sekä rajoittavina sijoitussääntöinä

mutta nyt tietysti lähtötilanne on tämä

tällaisia toimenpiteitä soveltavat eniten muun muassa kiina venäjä ukraina argentiina etelä afrikka ja intia

usein ne samanaikaisesti hyötyvät raaka aineisiin liittyvien tuotteiden tullittomasta tai alennetun tullin mukaisesta pääsystä eu markkinoille mikä asettaa eun monet tuotannonalat epäedulliseen kilpailuasemaan

seuraavalle hallitukselle jää siihen paneuduttavaa ja siihen on tultava korjausta niin että ei tarvitse monta eri hakemusta tehdä tai lupaa hakea ja samoin sitten toiselta puolelta että pystyttäisiin paketoimaan erilaiset valitusjärjestelmät ja valitukset yhteen nippuun

mutta nyt on herätty ja lähdetty miettimään niin eun tasolla kuin suomenkin tasolla ja jopa toteuttamaan ja korjaamaan eun retuperälle päästämää huoltovarmuutta luonnonvarojen osalta

kunnilla on aivan oikein lakisääteisiä tehtäviä mutta sen me tiedämme kaikki että kunnat eivät selviä näistä lakisääteisistä tehtävistään joten ihan vakavissani esitän ranskalaista hallintomallia että mitäs jos meillä ei olisi kuntia ja kuntarajoja ollenkaan vaan valtio hoitaisi nämä keskitetysti jolloin kaikilla kansalaisilla olisi nämä palvelut käytettävissään

vientirajoitusten asettamiskriteerit ovat tiukat

unionin säätely noudattaa wto sääntöjä joiden mukaisesti vientikiellot ovat mahdollisia vain tilanteissa jolloin asiaomaiselle maalle elintärkeä raaka aine uhkaa loppua ja tällöin kysymys on nimenomaan ruuasta

itse asiassa me halusimme että tästä asiasta olisi käyty laajapohjaisempi keskustelu ja tuotu myöskin niitä erilaisia lainsäädännöllisiä asioita esiin mitkä ovat olleet esteenä tässä että emme pääse järkevään lopputulokseen

meillä lainsäädäntö ja eu lainsäädäntö aiheuttaa osittain sen että me emme pysty vakuuksia suomeen takaamaan mutta tästä toivon että seuraava hallitus ja ministeriö lähtevät sitä asiaa purkamaan

mehän emme vastustaneet itse asiaa sen puolesta me olimme mutta tähän yhteyteen emme katsoneet sen kuuluvan vaan olisimme halunneet ihan oman kokonaisuuden

tämä asia tuli esille valiokuntakäsittelyssä en muista oliko se kaivoslain vai tämän luonnonvaraselonteon yhteydessä nimenomaan siitä viedäänkö suomesta raaka ainetta sellaisenaan ulkomaille naapurimaihin vai jalostammeko sen täällä suomessa

pullonkauloja koko teollisuuden alalla ovat riskirahoituspohjan ja pääoman niukkuus ja kapeus

tähän pullonkaulaan osittain liittyy myöskin se että meille uhkana koko eun puolella on kilpailulainsäädäntö joka liittyy maailmanmarkkinatoimintaan joka on wto toimintaa ja se että me emme pysty itse kieltämään esimerkiksi raakamalmin vientiä mutta kiina ja monet muut maat sen ovat tehneet

luonnonvaraselonteko antaa ponsia ja samoin valiokunta on nostanut useita asioita jatkokäsittelyä varten seuraavalle kaudelle

tähän komissaarinkin suulla on nyt vahvasti puututtu että kiina wto neuvotteluissa miettisi näiden kriittisten malmien osalta että voisimme purkaa tämän

talousvaliokunta haluaa kuitenkin monien muiden vanhempien tavoin kantaa huolta lapsestaan ja siksi edellyttää että lain vaikeuksia ja erilaisia toteutusjuttuja seurataan ja velvoitetaan seuraava hallitus tekemään tarvittavia korjaavia toimenpiteitä

kokonaisuus on vähän ei voi sanoa retuperällä mutta hajanainen jolloin hallinnointi on hankalaa joten tämmöistä konserniohjausmallia kaipaisin tähän

samoin omistajuus kuka omistaa maa aineksen alapuolisen alueen

on etsittävä uusia innovatiivisia tuotteita ja luotava edellytykset sille että entistä enemmän esimerkiksi mineraalien jatkojalostusta tapahtuu suomessa

korkea osaaminen ja regulaation ennakoitavuus on tälle pohja

arvoisa puhemies

tennilän johtamassa työryhmässä jossa tehtiin nimenomaan nämä kolme eri skenaariota jotka poikkeavat hyvin eri tavalla tästä jota olen myös saanut tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä olla työstämässä niin tämä on hyvin erityyppinen hyvin eri lähtökohdiltaan oleva sopimusten venäjä joka niin kuin on tullut täällä jo puheenvuoroissa esiin on nimenomaan myötäkarvaan mahdollisuuksien venäjänä nähtävänä

tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on herättää keskustelua ja tuoda esiin vaihtoehtojen mahdollisuuksia ja se on hyvä että se on nyt tässä salissa ja päästään näistä asioista keskustelemaan

siitä mikä tulevaisuusvaliokunnan tehtävä jatkossa on olen samaa mieltä että sitä voidaan jatkossa miettiä onko se herättää ja millä tavalla keskustelua seuraavalla hallituskaudella mikä on ulkopoliittisen instituutin rooli ja mikä on tulevaisuusvaliokunnan rooli jotta näitä töitä ei tehdä päällekkäin yhtä aikaa monessa paikassa

vakaa venäjä on meille äärimmäisen tärkeä

miten me siihen pääsemme miten me pystymme sitä edesauttamaan että se myöskin hyödyttää sitten meitä monella eri tavalla siitä on tulevaisuusvaliokunnan kannanotoissa nostettu monia eri kohtia esiin joita voidaan sitten eri foorumeilla työstää eteenpäin

naapurin tuntemus on sellainen asia joka meidän on otettava hyvin vakavasti ei pelkästään kielellisesti mutta myös harva suomalainen on edes käynyt venäjällä edes lähellä rajaa karjalan alueella saati sitten siellä koko laajalla venäjällä

se on hyvin erilainen hyvin monipuolinen

talousvaliokunnan jäsenenä totean että me olemme kaivoslakia jauhaneet valiokunnassa jo ihan kypsyyteen saakka ja aikanaan päästään sitten tässäkin salissa siitä vääntämään

millä tavalla esimerkiksi luonnonvarojen hyödyntäminen sulamisvesien hyödyntäminen tämä valtava lumimäärä joka aikanaan tulee sitten veden muodossa pystyttäisiin jatkossa hyödyntämään myöskin meitä palvelevaksi

onko mahdollisesti niin ministeri pekkarinen että olette mahdollisesti perustamassa nyt työryhmää joka pystyisi miettimään laaja alaisesti tätä maanalaista omistusasiaa

vieraan pääoman kohtelulla tarkoitan yksinkertaisesti lainarahan hintaa sitä millä ehdoilla uudet yliopistot saavat lainarahaa pankeista

uusien yliopistojen lainarahan tarvetta on vähätelty ja jopa ajateltu niiden selviävän ilman velkaa

arvoisa puhemies

ministeri toi juuri tuossa esiin sen että korvaukset ovat hyvin sekava käsitys tässä

ministeri juuri itse sen toi myös esiin että emme me ihan tarkkaan tiedä missä aina mennään

vielä lisään arvoisat kollegani että tässä on lisäksi vielä sitten sivutuotekorvaus ja tällä hetkellä tässä esityksessä sivutuotekorvaus on selkeästi korkeampi kuin varsinaisesti louhintakorvaus

minkä takia tämä on jätetty nimenomaan näin koska sivutuotettahan ei välttämättä käsitellä kaivosalueella ja korvauksia nyt joudutaan maksamaan koko siltä alueelta millä sitä käytetään

kyllähän nimenomaan on ollut hallituksen linjalla se että yritetään saada velkajärjestelyyn nämä maat jotka ovat eläneet yli varojensa

tämä ulkoistaminen tehdään tilanteessa jossa rahamarkkinat ovat maailman taloushistorian kenties syvimmässä kriisissä ja valtioiden erikoishoidon kohteena kautta maailman

arvoisa puhemies

missä kunnossa ja millä eväillä uusi yliopistolaki lähettää suomen uudet yliopistot ja niiden tulevat kiinteistöyhtiöt yksityisten pankkien luo lainaneuvotteluihin

kyllä yritetään saada niille takuita ja samoin yritetään saada näihin yhteisiin pelisääntöihin sellaisia toimenpiteitä joilla pystytään etenemään eteenpäin ja rahoitusmarkkinoille tulee uskottavuutta

arvoisa puhemies

toki yliopistot saavat mukaansa huomattavan kiinteistöomaisuuden

euroopan kriisissä on valmistauduttava nyt tekemään suomen talouden suojaamiseksi se mikä tehtävissä on ja miten aktiivisilla toimilla voimme olennaisesti vähentää kriisin vaikutuksia suomessa vaikka luonnollisesti näiltä kaikilta vaurioilta emme voi välttyä

ministeri katainen ja pääministeri siellä neuvotteluissa kun käydään näitä kokonaistaloudellisia tasapainottomuuksiin liittyviä asioita läpi niin minkälaisia resursseja näiden häiriötilojen identifiointiin siellä on mahdollisesti olemassa

yliopiston taloudellista kantokykyä tulee kuitenkin ratkaisevasti rasittamaan tässä samassa lakipaketissa hyväksyttävä konkurssilainsäädännön muutos jonka mukaan uudet yliopistot voivat mennä konkurssiin

suomen luottolaitosten riippuvuus ulkomaisista sijoittajista on kasvanut erittäin suureksi ja suomalaisten luottolaitosten riippuvuus markkinarahoituksesta on suuri

kuinkahan paljon pankit olisivat halukkaita lainaamaan rahaa ilman valtiontakausta toimiville yliopistoille ja niiden kiinteistöosakeyhtiöille tilanteessa jossa eduskunta on erillisellä päätöksellä todennut että valtio ei takaa näiden uusien yliopistollisten oikeustoimihenkilöiden taloudellisia velvoitteita ja että ne voivat mennä konkurssiin

eli meidän on siis löydettävä toimenpiteet siihen miten suomalaiset luottolaitokset tulevat saamaan ulkomaista markkinarahoitusta jos kriisi syvenee ja rahoitus ehtyy euroopassa ja miten suomalaiset luottolaitokset pystyvät välittämään rahoituksen suomalaisille yrityksille ja kotitalouksille

ja ennen kuin näihin löydetään pitävät toimenpiteet ja sen jälkeenkin suomen on jatkettava ponnisteluja vakauden saavuttamiseksi euroopassa

kun nyt tämä erittäin toivottu ja onnistunut yliopistolaki hyväksytään joudutaan samalla käynnistämään keskustelu siitä miten uusille yliopistoille ja niiden kiinteistöyhtiöille turvataan edullinen lainansaanti

on muistettava arvoisat kollegat se että jos kreikka irtaantuu eurosta tai se irrotetaan on välitön seuraus konkurssi joka johtaa usein myös toimeentuloviidakkoon

arvoisa puhemies

esimerkiksi koulutuskuntayhtymillä ja kuntien omistamilla koulutusalan osakeyhtiöillä on aivan erilainen asema pankkien tiskillä kuin uusilla yliopistoilla

puhun pääkaupunkiseudusta koska metropoli sinänsä ei mielestäni oikein kuulu tähän keskusteluun

yliopistolain ongelma tiivistyykin vertailussa kuntien omistamiin koulutusalan osakeyhtiöihin uuden yliopistolainsäädännön tehtävänä kun on tehdä uusista oikeushenkilöistä vahvoja mutta nyt niistä tulee heikompia kuin kunta alan vastaavat toimijat

tässä selonteossa ei ole käsitelty myöskään sitä vapaaehtoista toimintaa ja yhteistyötä mitä kunnat ovat todella tehneet viime aikoina isoin harppauksin eteenpäin

arvoisa puhemies

tästä ratkaistavissa olevasta ongelmasta huolimatta kannatan vilpittömästi nyt säädettävää uutta yliopistolakia ja olen valmis samalla tekemään suomesta entistä kilpailukykyisen

nyt yritettäisiin räjäyttää nämä kaupunkien rajat rikki

miksi ei yritetä räjäyttää sitten kunnan sisällä olevia hallintorajoja rikki ja saada sillä tavalla säästöjä aikaan ja tehdä eri hallinnonalojen rajat ylittäviä toimenpiteitä joilla saadaan esimerkiksi sosiaalipuolella terveyspuolella kustannusrakenteita helpommiksi

edustaja heinonen

arvoisa puhemies

talouden näkökulmasta suomen hallitusohjelman johdonmukainen toteuttaminen vakausvaatimuksineen edistää ja edelleen lujittaa suomen kansainvälistä mainetta talouttaan hyvin ja kunnollisesti hoitavana maana toisin kuin suomessa opposition johdolla on annettu ymmärtää

arvoisa puhemies

tulevaisuusselonteko ilmasto ja energia asiasta on valtava kokonaisuus ja valiokunnassa teimme melkein tämän koko vaalikauden töitä

meillä suomessa hyvän taloudenpidon ohella ja varautumisilla pahimpaan on huolehdittava ihmisten jaksamisesta niin kotona kuin töissäkin

kuuntelimme asiantuntijoita niin että tässä menivät jo itselläkin energiastrategiat ja ilmastoselonteot sekaisin koska kahdessa eri valiokunnassa näitä energia asioita käsittelimme samanaikaisesti

ja vaikka vanhanmalliseen tupoon ei ole paluuta niin työelämän haasteet nykypäivän leikkauksien ja talouden ympärillä toimivien vellovien asioiden johdosta vaativat uudenlaista neuvottelutapaa

arvoisa puhemies

ongelmana tässä oli nimenomaan sen alan laajuus ja sitten rajauskysymys

täällä ovat valiokunnan kannanotot ja myöskin sitten siellä erilaisissa kirjoittajien teksteissä on nimenomaan erilaisia mahdollisuuksia ja nimenomaan positiivisella kannalla nähtyinä

täytyy sanoa että emme täysin pysyneetkään ja monta muuta asiaa olisi pitänyt ottaa mukaan mutta tämä on nyt meidän lapsemme ja tämän takana olemme

minusta nyt täytyy kehua ministeri lehtomäkeä että ministeri lehtomäki vastasi tähän turvekysymykseen niin yksiselitteisesti että tätä asiaa on nyt ihan turha enää jauhaa täällä salissa

tämä on hyvin laaja alainen ja kattava ja siihen on tehty todella paljon taustatyötä johon on kerätty eri strategioita ja tehty siitä selonteko ja se antaa hyvän ponnahduslaudan eteenpäin

selonteossa nostettiin esiin myös tämä hallintokysymys ja sanotaan että kansallisen luonnonvarapolitiikan johto tai koordinaatiovastuuta ei suomessa ole määritelty

se mihin olisin itse kaivannut enemmän paneutumista kokonaisuudessaan olivat nämä pienhiukkasasiat

näissä valiokunnan kannanotoissa on nostettu nyt esiin arktinen yhteistyö lähiyhteistyö sekä ympäristösektorilla että kaikilla muillakin sektoreilla ja kaikkia monia muitakin mahdollisuuksia

siinä meillä on nyt sitten seuraava kysymys ja seuraava ase mistä lähdemme liikkeelle eteenpäin syventämään näitä pienhiukkasiin liittyviä kysymyksiä

selonteon ensimmäinen toteutusaskel tarttuukin juuri tähän kohtaan että tämmöinen uuden poikkihallinnollisen johtamismallin kehittäminen myöskin luonnonvarapolitiikan sektorille olisi paikallaan

tulevaisuusvaliokunta on aikanaan jo kaksi kautta sitten puheenjohtajansa ed

martti tiurin johtamana nostanut pienhiukkaset esiin hyvin voimakkaasti tutkimushankkeina ja edelleenkään niihin ei paneuduta riittävästi

ne tulevat liikenteestä niitä tulee pienpoltosta niitä tulee vähän yhdestä sun toisesta asiasta ja ne ovat meille suuri terveydellinen ongelma ja haitta mutta siltikään me emme löydä niihin ratkaisua

ekorakentaminen on suomessa ja suomelle todellinen mahdollisuus

ekorakentamisen uudet teknologiset ratkaisut sekä älykkäiden tietojärjestelmien hyödyntäminen ovat todellisia vientivaltteja suomelle jos näin haluamme

rakennuskantamme uusiutuu todella hitaasti ja en näe että se olisi huono asia päinvastoin mutta se meidän täytyy realiteettina ja tosiasiana ottaa huomioon

käytännöt eri puolilla suomea ovat olleet hyvin erilaiset

tämä tarkoittaa sitä että nämä rakennukset käyttävät enemmän energiaa kuin uudet rakennukset jolloin meidän täytyy selkeästi paneutua siihen korjausrakentamiseen ja siihen miten me pystymme hyödyntämään siellä syntyvää energiaa myöskin sitten jatkossa toisinpäin

joissain poliisipiireissä on tulkittu tätä tulevaa lakia jo hyvinkin tiukasti eli ennakoitu sitä ja toisissa taas menty normaalin nykylain mukaisesti

minusta hallintovaliokunta on nyt selkeästi tuonut esiin sen että nykylakia noudatetaan ja metsästysaseiden kohdalla nimenomaan pitkien aseiden kohdalla mitään muutoksia ei ole tulossa

siihen tulevat myös lämmitysasiat eli kaukolämpökysymys miten me pystymme kaukolämpöä käyttämään myös jäähdytykseen jatkossa eli toisinpäin kun ja jos ilmasto lämpenee kesät ovat kuumempia mutta kuitenkin elää pitää